siellä on useita elementtejä mukana niin hyvätuloisten verotuksen kiristämiseksi kuin pienituloisten verotuksen keventämiseksi joilla verotuksen oikeudenmukaisuus lisääntyy ja joilla huomioimme entistä enemmän myöskin ihmisten veronmaksukykyä

kaikista pienituloisimpien suomalaisten verotusta kevennetään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

satsaukset homekoulujen korjaamiseen helsinki vantaan lento kentän laajentamiseen sekä teiden siltojen ja ratojen kunnossapitoon työllistävät suomalaisia ja auttavat näin meitä yli vaikean suhdannekarikon

kreikkalaisten pankkien kanssa solmitulla sopimuksella suomen luottoriski osallistumisesta kreikan toiseen lainaohjelmaan on katettu luottoluokittajan arvion mukaisella tappio olettamalla

toimeenpanon kannalta oli erityisen tärkeää että molemmat kreikan pääpuolueet sitoutuivat ohjelman noudattamiseen myös uusien parlamenttivaalien jälkeen

tähän kiinnitti huomiota myös puhemies niinistö eilen puheenvuorossaan että hallituksen talouspolitiikka on viime syksynä perustunut toivekuviin

eli hallitus keventää veroja ja ottaa sitä varten velkaa eli te teette veronkevennykset velkarahalla

oppositiosta on esitetty että espanja hoitaisi itse pankkiensa pääomittamisen tai että suomi ei osallistuisi muiden euromaiden mukana espanjan lainoittamiseen

näillä toimilla puskuroidaan ankarien aikojen vaikutusta yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa oleviin ja lisätään työnteon kannustavuutta

tähän kehyspäätökseen on sisällytetty ne rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteet joiden toteutustavasta ja vaikutuksista on jo käytettävissä täsmällistä tietoa ja luotettavia arvioita

minusta tämän hallituksen yksi selkeä painopistealue ja tavoite suomalaisessa yhteiskunnassa on työnteon kannustaminen työlinja se että me synnytämme suomeen uusia työpaikkoja ja teemme myöskin monella tapaa työnteosta kannattavaa

se ei ole tämän hallituksen aiheuttama ongelma

politiikka on kompromissien taidetta ja välillä kompromissien tekeminen on vaikeaa mutta voin sanoa että tämä kompromissi on hyvä

minusta hallituksen suurin talouspoliittinen virhe myös tässä budjetissa on se että te ette edelleenkään päivittäneet talouspoliittista linjaanne vastaamaan tämän muuttuneen yhteiskunnan olosuhteita

nyt olenkin kysymässä teiltä arvoisa valtiovarainministeri oletteko te valmis perumaan osan näistä ylisuurista veronkevennyksistä joita te olette tekemässä

globaali rakennemuutos ravistelee suomea ja erityisen haavoittuva teollisuudenhaara on ollut viime aikoina ict ala jolla pieni suomi on vuosien saatossa menestynyt varsin hienosti

arvoisa puhemies

kotimaisen kysynnän ja ostovoiman turvaamiseksi ansiotuloverotukseen tehdään tarkistus jolla estetään työn verotuksen kiristyminen inflaation ja ansiotason nousun johdosta

arvoisa puhemies

tämä ratkaisu jota me sosialidemokraatit olemme jo pitkään ajaneet on nyt saanut myös tukea muun muassa veronmaksajain keskusliitosta joka on herättänyt keskustelua siitä että osa näistä ylisuurista veronkevennyksistä pitäisi perua

me olemme pyrkineet valtiovarainministeriössä tiedottamaan kansalaisille medialle myöskin kansanedustajille vakuusjärjestelyn sisällöstä niin hyvin kuin mahdollista

kun pääministeri totesi että tämän laman laskua ei saa maksattaa yhteiskunnan heikompiosaisilla niin te kuitenkin pääministeri teette niin

arvoisa puhemies

ehkä edustaja saarakkalalle arvoisa puhemies on hyvä todeta että jos pankkia pääomitetaan niin siitä yleensä pyydetään myöskin vastinetta

sen sijaan että oppositio olisi nyt kysymyksessään halunnut keskustella vakuusjärjestelyn sisällöstä kysyy oppositio sopimuksen salaamisesta

yritin juuri äsken edellisessä puheenvuorossani kuvata sitä että tällä hetkellä suomesta ei lähde killinkiäkään ei sentin senttiä eikä euron euroa kreikkaan vaan me annamme takauksia tälle väliaikaiselle kriisityökalulle joka lainaa rahaa markkinoilta ja sitä kautta myöskin lainaa sen kreikalle

sitä kautta on vauhditettu homekoulujen ja päiväkotien korjaamista asuntorakentamista on laitettu liikkeelle infrahankkeita sitä kautta pystytty parantamaan logistiikkapalveluita suomessa ja me kaikki tiedämme että liikenneverkosto on talouden verisuonisto

ja kun me jouduimme hakemaan säästökohteita joiden löytäminen ei ole koskaan helppoa niin kuin aikaisemmin jo totesin niin totesimme että yksi tapa hakea valtiolle lisätuloja on tämän ylikompensaation purkaminen

ihan samalla lailla voin myöskin todeta että kestävyysvaje johon viittasitte on toinen iso ongelmamme sen ongelman ohella että valtio velkaantuu

kasvua ja työllisyyttä tuetaan myös satsaamalla talvivaaran kaivoksen tieyhteyksien parantamiseen sekä sotkamon taivaljärven hopeakaivoksen avaamiseen ja rikastamon rakentamiseen

mutta mitä tulee tähän suomen neuvottelemaan vakuusmalliin niin se on totta että siihen vakuusjärjestelyyn sisältyy ehtoja mutta nuo ehdot ovat suomen kannalta erittäin edullisia

hallitus varautuu myös tekemään päätöksiä loppuvaalikaudeksi tarvittavista toimista suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi ympäristöteknologian edistämiseksi sekä rikkidirektiivin aiheuttaman logistiikkakustannusten nousun hillitsemiseksi

tämä on ollut suomen linja eri maiden lainaohjelmia käsiteltäessä ja se on myöskin suomen linja kyproksen tapauksessa

kreikan tarvitseman luototuksen vähentämiseksi omaisuuden myyntiä jatketaan ja kreikan kilpailukykyä työllisyyttä ja kestävää kasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia toteutetaan

tämä yritysten rajoittamaton korkovähennys on iso ongelma ja on tietenkin valitettavaa että siihen ei viime vaalikaudella ehditty puuttua mutta nyt siihen ollaan puuttumassa ja tarkoitus on antaa lakiesitys asiaan liittyen jo ensi kevään aikana jolloin eduskunta pääsee asiaa käsittelemään

eli kyllä tämä hallitus on tehnyt paljon mutta me emme voi tehdä asioita kreikkalaisten puolesta

mutta me tiedämme että kyproksen taloustilanne on hyvin vaikea ja mikäli kypros ei saa lainaa ulkopuolelta niin maa tulee ajautumaan maksukyvyttömyyteen ja me tiedämme että sillä tulisi olemaan vaikutusta ei pelkästään oman maan kansalaisiin vaan koko euroalueen vakauteen

ehkä on kaksi keskeistä ehtoa joista toinen perustuu siihen että me olemme valmiita luopumaan teoreettisista väliaikaisen mekanismin voitoista

kolmanneksi velanhoitomenot asetetaan kreikan lainsäädännössä etusijalle ja erillisen sulkutilin käyttöönotolla turvataan aina seuraavan vuosineljänneksen velanhoito

kreikka itse vastaa omasta taloudestaan ja kreikan itse pitää tehdä niitä kipeitä päätöksiä joita mekin olemme täällä tekemässä oman taloutemme kuntoonsaattamiseksi

valtionosuuksia kasvattavat kustannustenjaon tarkistus veromenetysten kompensaatiot sekä lisäykset koulutuksen laadun kehittämiseen työllistämistukeen ja maahanmuuttokorvauksiin

vaikka tänään keskustelemmekin ensi vuoden budjetista ja uudesta lisäbudjetista eivät ne olisi yhtä vaikuttavia ilman palapelin muita osia eli rakenneuudistusten kokonaisuutta ja työmarkkinaratkaisua

rikkidirektiiviprosessi kokonaisuudessaan näyttää meille konkreettisesti sen kuinka tärkeää on hoitaa kansallinen edunvalvontamme

hallituksen yritysverouudistus sisälsi kehysriihen jälkeen joitakin vielä viilausta vaativia kohtia kun vaikutusarvioiden tarkentuessa ilmeni ettei osinkoverouudistus olisi enää toteuttanut hallituksen veroratkaisulle asettamia tavoitteita

me tiedämme että suomessa on valtava määrä alan osaamista työntekijöitä yrittäjiä ja nyt pitäisi pystyä jalostamaan myöskin sitä osaamista uusiksi innovaatioiksi ja liiketoimintamenestyksiksi

nuorten syrjäytymisen estämiseksi tehtävä oppivelvollisuusiän nosto on tiukasta talouden raamista huolimatta juuri nyt tärkeä investointi sellaiseen suomeen jossa kaikki pidetään mukana

poliittis taloudellisten seuraamusten lisäksi suomi joutuisi luomaan oman uuden rahan jolloin uuteen rahajärjestelmään siirtyminen sisältäisi myös huomattavia kustannuksia

se mitä euroopan taloudessa tapahtuu vaikuttaa aivan suoraan myöskin muun muassa suomalaiseen vientiteollisuuteen josta valitettavasti tällä hetkellä työpaikkoja on kadonnut liikaa siitä olen samaa mieltä

sen lisäksi niin kuin sanoin olemme tehneet myöskin ison verouudistuksen jonka kautta yritysten toimintaedellytyksiä on parannettu kun yhteisöveroa on laskettu

hallituksen linjana on edistää kaikessa toiminnassaan avoimuutta mutta pitää kiinni myös luotettavuudestaan kansainvälisenä toimijana

osana talouspolitiikan kokonaisuutta ensi vuoden budjetti ja nyt aikaistettu lisätalousarvio tulevat parantamaan työllisyyttä samalla pitäen huolta julkisen talouden kestävyydestä

sen takia että suomi on kolmen an luottoluokituksen maa

verolakien jatkovalmistelu tehdään kesän aikana tarkentuneiden laskelmien pohjalta ja jos vielä löytyy korjattavaa niin sitten ne korjataan

me saamme edullisesti lainaa markkinoilta ja vastineeksi sille pääomittamiselle me saamme myöskin osinkoa ja tämä osinkotulo kattaa sen korkolaskun joka tästä markkinoilta otettavasta lainasta tulee

olisikin täysin välttämätöntä kuulla millaisiin taloudellisiin ja inhimillisiin vaikutuksiin perussuomalaisten vaihtoehto tavallisten suomalaisten veronmaksajien kannalta johtaisi

mikäli sitten jonain päivänä tämä eduskunta päättäisi luopua vakuusjärjestelystä oikeudesta vakuuteen esimerkiksi tilanteessa jossa se haluaisi antaa kreikalle velkoja anteeksi niin se on sitten eduskunnan päätös jota en usko kyllä että eduskunta kovin hevillä tulee tekemään eikä tämä hallitus tule sitä esittämään koska minun mielestäni tuosta vakuussopimuksesta pitää kaikissa olosuhteissa pitää kiinni

me olemme tehneet toimia mutta on selvä että tämä talouden rakennemuutos ennen kaikkea teollisuudessa on niin mittava että se näkyy valitettavasti tällä hetkellä myöskin työttömyyden kasvussa

nyt päätös salaamisesta tehtiin kreikkalaisten sopimusosapuolten liikesalaisuuksien suojaamiseksi ja suomen ulkosuhteiden hoidon turvaamiseksi

sen takia sen ohella että me teemme toimenpiteitä kotimaassa meidän talouden rakenteiden uudistamiseksi kilpailukyvyn parantamiseksi työllisyyden vahvistamiseksi julkisen talouden kuntoon saattamiseksi meidän pitää olla aktiivisia myöskin kansainvälisissä pöydissä löytämässä yhdessä ratkaisua tätä koko maanosaa ja maanosan taloutta koettelevaan velkakriisiin

terve talous ei lepää säästöjen ja veronkiristysten varassa vaan tarvitaan myös kasvua ja työtä luomaan hyvinvointia ja vaurautta

aiemmin rakennemuutospaikkakuntia jotka ovat myöskin nokian päätöksistä kärsineet on tuettu äkillisen rakennemuutostuen avulla

uusien tukivälineiden käyttöönotto edellyttää takaajien välistä yksimielistä sopimusta joka turvaa suomen ja eduskunnan vaikutusmahdollisuudet

illuusioiden ja harhakuvitelmien viljelemisen sijaan vastuuta kantava poliittinen liike pyrkisi erittelemään politiikkansa seurauksia

siksi hallituksen kehysriihen linjaukset vaikka ne saivat keväällä paljon myös kritiikkiä osakseen näyttäytyvät nykytiedon valossa oikeina ja vastuullisina

siksi tukipaketin tavoitteiden sekä kreikan sopeuttamistoimien täytäntöönpanoa seurataan siis jatkuvasti edellytyksenä ohjelman toteuttamiselle

yritysten tai ylipäänsä kansallisvaltioiden kilpailukyky on paljon muutakin kuin pelkästään verotus oli kysymys sitten yhteisöverosta tai mistä muusta maksettavasta verotuksesta ja sen takia minua hieman häiritsee että tässä keskustelussa joka julkisuudessa viime päivinä on ollut esillä on tartuttu vain yhteen veroprosenttiin ja katsottu minkälaisia päätöksiä naapurimaissa sen osalta on tehty

ensi vuoden budjetin sydämessä onkin vahva työlinja

hallitusohjelman mukaisesti suomen kanta uusissa lainoissa mikä tietysti koskee myös kasvavia takausvastuita on se että suomi on valmis harkitsemaan tukea vain sillä ehdolla että suomi saa vakuudet kyseiseltä maalta

lisätalousarvio jatkaa suomen mallin toimeenpanoa